näissä asioissa sananvapaus ihmisoikeuksien toteutuminen tai sitten korruptio emme me ole niin puhtoisia kuin usein tässä kansallisessa keskustelussa haluamme nähdä

ytimeen kovaan ytimeen kuten tuolloin oli tapana sanoa

siksi on hyvä että euroopan neuvoston kautta tätä keskustelua ja tukkapöllyä suomen osalta myöskin saadaan ja annetaan

nyt sopii kysyä jäikö tuohon jotain valuvikoja

yksi oli esimerkiksi se että että pitäisi tyytyä valuttaminen pitäisikö yhteisvaluuttaryhmään osallistumisen edellyttää yhteisen finanssipolitiikan lisäksi myöskin yhteistä talouspolitiikkaa koska silloin pitää olla hyvin samankaltaisia taloudellisia häiriöitä ja samanlainen taloustilanne jotta voidaan yhteisvaluutan oloissa sitten niihin myöskin talouspoliittisin keinoin vastata

tuolloin pohdittiin myöskin silloisessa keskustelussa sitä että jos suomeen kohdistuu tällainen epäsymmetrinen häiriö miten meidän taloudellemme tuolloin käy

mutta se jäi pohtimatta että entä jos se kohdistuu johonkin toiseen euromaahan miten käy sitten suomen ja mikä on muiden euromaiden vastuu tästä

kysynkin nyt vielä valtiovarainministeri kataiselta miksi tähän ei todellakaan puututtu aikaisemmin

arvoisa herra puhemies

lainan antaminen ei ilahduta minuakaan

meillähän on rohkenen sanoa yksi euroopan unionin jäsenmaiden parhaita järjestelyjä suuren valiokunnan muodossa kun käsitellään eurooppa poliittisia kysymyksiä

on luotu järjestelmä jossa jokainen ministeri vuorollaan ennen ministerineuvoston kokouksia käy kertomassa tulevan ministerineuvoston asialistan suuri valiokunta ottaa siihen kantaa keskustelun perusteella muodostaa siitä eduskunnan kannan tarvittaessa

jos tilanne on niin kuin tämä euroopan talouskriisi on nyt ollut niin suuri valiokunta on myöskin ikään kuin varuillaan päivystysvalmiudessa ottamaan myöskin kantaa ja muuttamaan sitten ministerin valtuuksia itse ministerineuvoston kokouksessa

arvoisa puhemies

ihan samaa metodia olemme tällä kaudella tuoneet sitten myöskin ulko ja turvallisuuspoliittiselle puolelle sillä tavoin että silloin kun eurooppa neuvostossa on ulkosuhdekysymyksiä tai kyse on ulkoministereiden ministerineuvoston kokouksesta tietysti ulkoministeri mutta myöskin pääministeri näissä ulkosuhdekysymyksissä käy etukäteen ulkoasiainvaliokunnassa ja käy jälkikäteen siellä

ero suureen valiokuntaan on tietysti siinä että ulkoasianvaliokuntahan merkitsee asian tiedoksi eikä sillä ole mandaattia muodostaa sitten eduskunnan kantaa samalla tavoin kuin suurella valiokunnalla eurooppa kysymyksissä

mutta tiedonsaanti on tällä tavalla parhaiten turvattu ja myöskin tämä vahvistaa sitä selkiinnyttävää kirjausta mikä liittyy nyt sitten pääministerin rooliin eurooppa politiikan kiistattomana johtajana ja henkilönä joka osallistuu aina eurooppa neuvoston kokouksiin myöskin silloin kun niissä käsitellään yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan alaan kuuluvia asioita

ihan lopuksi totean vaan että minä toivon että hyvä edustajakollegani lauri oinonen ei kaipaa niitä vanhoja aikoja jolloin eduskunnan hajottamista käytettiin ikään kuin poliittisena välikappaleena ja joskus päivänpolitiikkaan liittyvänä välikappaleena perustuslain tulkinnan kannalta joskus liian heppoisinkin keinoin

paluuta sellaiseen aikaan ei varmasti enää ole

ehkä koetan keskittyä vain yhteen teemaan vaikka täällä on monessa puheenvuorossa käsitelty eun ja toisaalta suomenkin riippuvuutta maailman tilanteesta monista uusista turvallisuusuhkista keskinäisriippuvuudesta

rouva puhemies

hyvin keskeinen vastaus tavallaan siihen meneillään olevaan massiiviseen rakennemuutokseen mikä suomessa on nyt meneillään löytyy siitä minkälaisia uusia käyttömuotoja me löydämme puulle on se sitten energiakäyttöä kestävän talouden metsän puutuoteteollisuuden käyttöä

arvoisa puhemies

näinhän se on mutta kuitenkin siitä huolimatta tämä meidän lähiympäristömme muodostaa meille eun ohella sen keskeisimmän turvallisuusviitekehyksen jota meidän on syytä tarkastella

on todella mielenkiintoista nähdä että euroopan muut sosialidemokraatit muiden maiden sosialidemokraatit ovat tukemassa sitä politiikkaa mitä suomen hallitus edustaa

te ette ole

materiaalitehokkuuden näkökulmasta on aivan selvää että meidän täytyy voimakkaita ratkaisuja tehdä puutuoteteollisuuden edistämiseksi puun käyttämiseksi myös rakentamisessa korvaamaan betonirakentamista korvaamaan päästöjä tuottavia materiaaleja

kyllä se pitää paikkansa

siksi vielä muutama sana tähän venäjä keskusteluun josta tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on mielestäni hyvin raikkaita uusia avauksia

yksi keskeinen seikka jonka haluan tässä alleviivatusti todeta on se että samaan aikaan kun meidän pitää olla vahvasti vaikuttamassa euroopan unionin venäjä politiikan sisältöön meidän pitää myöskin muistaa se että emme me voi hoitaa suhteitamme vain brysselin kautta tai mennä eun selän taakse venäjä politiikassamme

mutta puheenjohtaja urpilainen te ette ole sanonut sanaakaan siitä millä tavalla te suhtaudutte näiden maiden talouskuriin ja niihin periaatteisiin koska on helppo syyllistää yksityistä lainasektoria mutta pitää kysyä myöskin mikä on ollut näiden hallitusten talouspolitiikan vastuun seuraamus siitä tilanteesta missä me nyt olemme

eli meidän täytyy kehittää myös aktiivisia laaja alaisia monentasoisia kahdenvälisiä suhteita venäjän kanssa ja sen takia tämä valtioneuvoston periaatepäätös viime vuodelta venäjä politiikan täsmennyksestä oli erittäin tervetullut ja tarpeellinen

nyt arvoisa puhemies vielä pyydän ministeriä hieman avaamaan tätä tämänpäiväistä valtioneuvoston päätöstä jossa on merkittäviä avauksia puutuoteteollisuuden vahvistamiseksi suomessa

tarkoittaako tämä nyt sitä että jossain vaiheessa suomen täytyy kasvattaa selvästi takausvastuutaan vai selviämmekö me tällä takausvastuulla miten pitkälle me selviämme

ja vielä kerran on hyvä muistuttaa siitä että todellakaan kilpailukykypaketti ei tarkoita keskeisten rr valtauksia oikeuksia sillä jo valtaoikeuksien siirtämistä brysseliin

tavallaan se neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tapahtunut henkinen muutos suhteessa uuteen venäjään on aika lailla vielä murrosvaiheessa ja tietysti se silloin tarkoittaa myös sitä että nuorison keskuudessa venäjän kielen tai sen yhteiskunnan opiskelu on tavattoman alhaisessa ja huonossa huudossa

tämä antaa mahdollisuuden pohtia vähän laajemminkin nyt sitten kirjastolaitoksen roolia tässä digitoituvassa maailmassa ja sen kulttuuripoliittista merkitystä mutta samalla myöskin niitä haasteita mitä siirtyminen digitaaliaikaan on tuonut tullessaan

on ihan oikein että tähän aineistojen digitalisointiin on lähdetty niin täällä meillä kuin sitten laajamittaisesti koko kirjastolaitoksessa ja pyritään siihen että paitsi että vanhoja asiakirjoja digitalisoidaan tulevaisuudessa luodaan rakenne että kaikki siirtyy digitaaliseen muotoon

eli tämä on meille se suuri haaste millä me vahvistamme kielen ja kulttuurin opiskeluedellytysten parantamista opiskelija ja tutkijavaihtoa myös tieteellistä yhteistyötä jolla ei tarvitse olla mitään tekemistä sen vanhan neuvostoaikaisen yhteistyön kanssa

sehän totta kai tulee helpottamaan niiden ajankohtaista käyttöä suuren yleisön osalta historiankirjoitusta ja totta kai sitten myöskin meidän edustajien työskentelymahdollisuuksia ja ajantasaisen tiedon saantia myös digitaalisessa muodossa

olennaista on nähdä että venäjä on ollut ja tulee aina olemaan meille merkityksellinen naapurissa oleva monikasvoinen suurvalta joka parhaimmillaan hyödyntää meitä myöskin valtaisasti

arvoisa rouva puhemies

kirjastopalvelut ovat täällä loistavia ja kirjasto ja sen tietopalvelu palvelevat kyllä kansanedustajia aivan upealla mahtavalla tavalla

sama koskee myöskin ulkoasiainvaliokunnan mietinnön huomiota siitä että tärkein yksittäinen asia joka merkittävästi edistäisi venäjän modernisaatiota talouden kansainvälistymistä olisi venäjän wto jäsenyyden toteutuminen

ei ainakaan koskaan voida perustella että joku päätös vainikka ylsi välittyvä ja siksi tai siihen liittyvä asiantuntijatieto jää puutteelliseksi tiedonsaannin missä on saalista juh tulee tosin tiedon saamatta jäämisestä johtuen

itse koen asian niin että jos valtakunta on tilanteessa että joudutaan ottamaan käyttöön valmiuslait ja ollaan niin vakavissa poikkeusoloissa kuin tässäkin esityksessä on määritelty niin tavallaan tämmöinen valtaoikeuskysymys ei kyllä avaudu niin dramaattisella tavalla kuin edellinen puhuja ed

eli tämä jäsenyys oecd jäsenyyden kanssa toisi unionin ja venäjän välisiin taloussuhteisiin sellaista perusrotia joka hyödyntäisi totta kai silloin myöskin sitä kanssakäymistä mikä meille tänä päivänä venäjän kahdenvälisissä suhteissa on olennaista

on paljon tietoa tarjolla mutta on tietoa ja tietoa ja kirjaston roolihan on juuri siinä että siellä on ammattitaitoista väkeä jäsentämään sitä tietoa hakemaan sitä olennaista tietoa sitten päätöksenteon tueksi mitä politiikassa ja eduskunnassa käytetään ja tarvitaan

laitinen täällä tämän halusi nähdä

minä olen aika vakuuttunut että de facto tämä yhteistoiminta tulee niissä oloissa vuorenvarmasti toteutumaan vielä niin että mukana on kolmantena lenkkinä tietysti eduskunta

tätä keskustelua meidän kannattaa jatkaa myös ensi keskiviikkona kun meillä on taxellin työryhmäpohja ja sitten meillä on vastikään ministeri häkämies asettanut sotilaskäskyasioita pohtivan työryhmän jonka kannattaa varmaan tätä kysymystä sitten myöskin pohtia

itsekin suhtaudun esimerkiksi wikipedian tietoihin aina tietyllä varauksella koska niitähän voi kuka tahansa siellä täydentää ja ikään kuin sitten tarjota sitä todellisena tietona

on oikein hyvä että sosialidemokraatit nyt tavallaan täsmentävät ja rajaavat näitä ongelmakohtia ja jos se nyt vaan rajautuu tähän valiokuntakysymykseen niin ed

ensin on tämä talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnat olennaisesti vaarantuvat

tämähän on tullut lähinnä siitä että ulkoasiainvaliokunnan kohdalla on tämä niin sanottu salaisuuskysymys ja pitää löytää tapa millä se tuodaan sitten tänne

tänä päivänä me voimme sitten kysyä onko tässä globaalissa ta loudessa tullut nyt uudenlaisia taloudellisia kriisi ja uhkatekijöitä joiden takia tätä kysymystä pitäisi vielä arvioida vähän uudelta pohjalta

se kuuluu tähän kirjaston tämän päivän elämään ja sen palveluihin mutta kuitenkin niin että ei pidä vaan luottaa siihen sosiaaliseen mediaan tiedonhankinnassa ja sen tarjoajana vaan pitää luottaa myöskin siihen vanhaan kirjaston palvelutehtävään ilman että me näemme että se olisi vain joku kirjavarasto vaan se on vuorovaikutteinen paikka tiedonhankinnalle kokemuksille elämyksille

se on toiminut erinomaisella tavalla ja se on kolmen lukon takana

mitä tulee sitten tähän kolmas maa kokoukseen eu edustajuudessa niin meillähän oli tässä kuukauden aikana tapaus jossa valtioneuvosto lähetti tasavallan presidentin edustamaan suomea erääseen kolmas maa kokoukseen joka nyt en muista taisi käsitellä etelä amerikkaa mutta joka tapauksessa tämäkin toimii

luonnonkatastrofien kautta jotka vaikuttavat nopeastikin hyvinkin dramaattisesti talouselämän perusteisiin tai niin että joku tämmöinen kreikan tyyppinen esimerkki eskaloituukin nopeammin kuin kuviteltiin ja siinä tapahtuu sitten koko valuuttajärjestelmälle hyvin dramaattinen muutos johon joudutaan reagoimaan ikään kuin kriisilain tyypillisellä tavalla hyvin nopeasti ja hyvin dramaattisin poliittisin toimin

tulevaisuuden kirjastolaitos voi olla myöskin semmoinen kansalaisten olohuone jonka pitäisi olla auki vielä enemmän mieluiten paljon tunteja vuorokaudessa joka viikonpäivä ja tällaisena henkilökohtaisesti näin esimerkiksi helsingin kaupungin uuden keskuskirjastohankkeen jonka mieluusti näkisin tässä samalla alueella missä me olemme tässä nyt tuossa musiikkitalon takana olevalla tontilla

lopuksi vielä puhemies totean ed

perustuslakivaliokuntahan kiinnitti tähän huomiota että vakavakaan taloudellinen laskukausi tai työtaistelutoimi ei sitten ole perusteena valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönotolle

vielä haluan vaan esittää oman arvioni siitä että tavallaan tätä eduskunnan roolia ratkaista joku solmuun mennyt pattitilanne tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä ei varmaankaan tulla arvioni mukaan juuri tarvitsemaan

se on nyt vaan rakennettu tänne sisään mahdollista tarvetta varten

näittekö te siinä keskustelussa mitään sellaista taloudellista kriisiä joka voisi eskaloitua nopeasti ja joka johtaisi sellaisiin tilanteisiin joissa poikkeusolojen määritelmää jouduttaisiin vakavasti pohtimaan

kaiken aikaa pitää nähdä että se on poikkeuksellista tilannetta varten ja kuitenkin se ensi sijassa korostaa sitä että yhteistoimintamenettelyä tulee vahvistaa

sen takia on hyvin tärkeätä että tämä talo antaa selkeän viestin ja signaalin sille että eduskunnan kirjastosta pidetään huolta sen palvelukyvystä pidetään huolta siitä että se pystyy edelleenkin materiaalin sisältöhankintoihin ajankohtaisen materiaalin hankintaan joka on myös päätöksenteon kannalta olennaista mutta myöskin siten seuraamaan muuttuvaa teknologiamaailmaa ja huolehtimaan siitä että materiaalit ovat tulevaisuudessa saatavissa sitten myöskin digitaalisessa muodossa

tämä uusi uudistus tulee mielestäni myöskin vahvistamaan sitä ja toimimaan ennalta ehkäisevällä tavalla sillä tavoin että tällaisia tilanteita ei pääse syntymään

sitten talouselämään liittyy tämä toinen näkökulmani eli tieto ja verkkoturvallisuuteen kohdistuvat uhat jotka ovat erittäin vakavia todel lisia uhkia tänä päivänä

mutta jos tämä nyt mahdollisti laajan konsensuksen tämän perustuslakiuudistuksen tekemiseksi niin se oli paikallaan sinne kirjata

ajatellaan vaan kolme yksi s kolmen vuoden sijasta vuotta itse asiassa tasan tarkkaan kolme vuotta sitten toukokuussa virossa tapahtunutta cyber attackia joka johti siellä erittäin laajamittaiseen pankkijärjestelmän kaatumiseen ja olisi pahimmillaan ollut uhkaamassa koko itsenäisen viron talouden perusteita

arvoisa herra puhemies

minusta tämän keskustelun paras anti oli siinä että täällä nyt ei enää esiintynyt opposition puolellakaan niitä jotka viime keväänä kävivät puhtaalla kaulalla tätä keskustelua ja katsoivat että tämä on tämmöinen hallitusoppositio asetelma ja että vaan hallituspuolueet nauttivat vaalirahoitusta ja ovat syyllisiä ja sillä puolella ollaan sitten puhtoisia poikia ja tyttöjä

toinen kysymys mikä liittyy myös tähän yhteistoimintamenettelyyn ja tietysti ensi sijassa valtioneuvoston ja eduskunnan väliseen vuoropuheluun tiedonsaantiin

se vaatii sitten myöskin reagointia henkilökunnan koulutusmahdollisuuksiin ja siihen että henkilökunta pystyy sitten ne uuden sosiaalisen median uuden digitaalisuuden mukana tuomat palvelut ottamaan täysimääräisinä käyttöön

näinhän asia ei ole vaan kyse on mitä vakavimmasta asiasta joka koskee koko demokratiaa ja sillä tavalla on eräs koko demokraattisen järjestelmän pilareita että meillä on selkeä ja toimiva vaalirahoitusjärjestelmä eikä vain laki vaan myös toimintakulttuuri ja toimintatapa

siitähän seurasi sitten tavallaan tämän pankkijärjestelmän hyvin massiivinen globaalissa yhteistyössä tehtyyn tehtyyn teettämän pankkijärjestelmän suojaamis tehty suojaamisjärjestelmän rakentaminen ja oikeastaan tämän kysymyksen ymmärtäminen ja tiedostaminen oikeastaan kaikkialla maailmassa

taksilakihan ei ole esteenä sille että tämä taksien asemapaikka asia hoidetaan vaan lähdettiin siitä että lääninhallitukset hoitavat homman

ne ongelmakohdat ja mahdolliset vajeet tiedonsaannissa ovat liittyneet aina siihen että tasavallan presidentti on tavannut ulkovaltojen edustajia ilman ulkoministeriä jolla sitten on se raportointivelvollisuus ulkoasiainvaliokunnalle

odotimme myöskin paljon enemmän siitä että pääkaupunkiseudun taksiyhdistykset tekisivät enemmän yhteistyötä koska täällä on edelleenkin erittäin paljon taksien saatavuusongelmia muulloinkin kuin pikkujouluöinä

minusta oli oikein hyvä että kesän aikana tuli julkisuuteen myöskin niitä rahavirtoja joita ammattiyhdistysliikkeen puolelta ohjattiin myöskin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien ehdokkaille

tämä on vakava kysymys ja tähän täytyy pystyä meidänkin vastaamaan ja niin kuin sanottu on myöskin terrorismi iskujen kannalta otettava huomioon että tällaiset tietoverkkojen kaatamiseen tai niiden manipulointiin liittyvät uhkat ovat todellisia ja niitä tehdään kaiken aikaa

haluan myös kannustaa teitä arvoisa ministeri siihen että viekää nyt ihmeessä nämä uusien virastojen väyläviraston ja liikenneturvallisuusviraston alueellistamishankkeet päätökseen

tämä tasapainotti mielestäni tätä keskustelua hyvin tarpeellisella tavalla ja toi julki myöskin niitä rahoja joiden olemassaolo vielä täällä keväällä kiellettiin

ja syntyi ajatus todellakin siinä että tämän varsinaisen perustuslakiin kirjoitetun järjestelmän rinnalla voi sitten olla tämmöinen epävirallisempi järjestelmä jossa valiokunta voi pyydettäessä pyytää tasavallan presidentin kansliasta asiantuntijan kuultavaksi raportoimaan etu ja jälkikäteen niistä keskusteluista mitä tasavallan presidentti ilman ulkoministeriä ulkovaltojen edustajien kanssa käy

vaikka on tässäkin salissa paljon vastustusta niille yhteiskunnassa on paljon vastustusta nyt on aika tehdä ne asiat koska se antaa uskottavuutta myös hallituksen alueellistamisohjelmalle

se oli minusta hyvin terveellistä tässä keskustelun kokonaisuudessa

sen takia on olennaista että tämä korvaus tähän pykälään tulee sitten näin että yhteiskunnalle elintärkeiden toimintojen turvaaminen korvataan tällä täsmällisellä ilmaisulla sähköisiin tieto ja viestintäjärjestelmiin kohdistuvien tietoturvauhkien torjuminen juuri sen takia että se heijastuu geneerisellä läpileikkaavalla tavalla kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin

sen takia minusta on tavattoman tärkeä asia että tämä lainsäädännön parsiminen nyt tehtiin ja me kaikki näemme miten keskeisistä demokraattisista ilmiöistä me puhumme kun me puhumme siitä millä tavalla vaaleja voidaan sitten jatkossa rahoittaa

olisin kaivannut kyllä ministeri lindeniä paikalle nythän on kyse liikenne ja viestintäministeriöstä ja tämä keskustelu laajakaistapolitiikasta on ihan yhtä tärkeää kuin muista väylähankkeista puhuminen

täällä on käynyt jo ilmi se että viime keväänähän syyllistettiin syyllistettiin tietysti paljolti edustajia jotka jättivät ilmoittamatta jotka eivät toimineet olemassa olevan lain mukaan mutta syyllistettiin toki myöskin rahoittajia sellaisia rahoittajia jotka katsoivat että ne ovat isänmaan asialla

tästä on mielestäni tässä kysymys

sillä on merkittävyyttä yleisen järjestyksen turvallisuuden ylläpitämisen kannalta

erittäin suuri

sillä on ennen muuta suurta merkitystä puolustusvoimien ja muiden turvallisuusviranomaisten teknisen häiriöttömyyden toiminnan kannal ta

erkki virtanen sanoi minusta täällä hyvin oikeaan osuneen lausahduksen siitä että totta kai hän sitoutuu niiden asioiden eteenpäinviemiseen mistä hän sai rahaa tietysti totta kai

sillä on merkitystä mahdollisten lisätaajuuksien käytettävyyden kannalta kriisitilanteessa

tämähän on sitä normaalia suomalaista vuorovaikutusta mitä poliittisen päätöksenteon ja eri sidosryhmien kesken käydään ilman että siitä syntyy vääränlaisia sidonnaisuuksia

siksi tämä viranomaisverkon rakentaminen meillä tällä hetkellä on nähtävä myöskin osana tätä kriiseihin valmistautumisen strategiaa ja politiikkaa ja sitä täytyy viedä eteenpäin

mutta arvoisa puhemies lopuksi toivon että puolustusvaliokunnan puheenjohtaja voisi hieman tätä tietoverkkokysymystä vielä kommentoida

ja jos rahoittajayhtiöt katoavat kysytään voisiko rahoittaa jonkun muun maksetaanko ilmoitus tai tarjotaanko kahvit tai jotakin muuta hankitaanko jotain kättä pitempää mitä sitten tuolla kentällä jaetaan

miten te näitte valiokunnassa tämän uhkan realisoitumisen ja kysymyksen siitä onko meillä tiedostettu riittävän vakavalla tavalla

se on paljon huolestuttavampi tie kuin se että vaalirahoitus kanavoidaan näiden valitsijayhdistysten kautta ja se on sitten selkeästi olemassa olevan lainsäädännön kautta tarkistettavissa ja sillä tavalla kontrolloitua

yhtä moitittavaa on puhemies myöskin se niin kuin on käynyt ilmi että puolueiden sisällä pyritään sitten vaikuttamaan vaalirahan ohjaamiseen tavoitteena vaikuttaa ehdokasasetteluun tai peräti vaikuttaa jopa vaalin lopputulokseen

tänä aamuna eduskunnassa oli aika mielenkiintoinen keskustelu siviilikriisinhallinnasta osana tavallaan tätä kokonaisvaltaisempaa kriisinhallintaa ja sen lähtökohtana tietenkin kuvattiin tämän laajan turvallisuuskäsitteen myötä muuttunut toimintaympäristö jonka me nyt selkeästi kohtaamme kaikkialla

silloin vaalirahoitusta käytetään vastoin demokratiaa ja niitä tavoitteita mitä avoimessa yhteiskunnassa vaaleilla pitää olla

sen takia sen yksi keskeinen johtopäätös oli se se oli monen valiokunnan järjestämä tilaisuus siellä oli mukana kansalaisjärjestöjä että tarvitaan selkeästi tämmöinen kokonaisvaltainen kriisinhallintaan liittyvä lähestymistapa ja siihen liittyvä strategia ja sen osanahan meidän pitää tämäkin hanke mistä tänään täällä keskustellaan nähdä ja asettaa tämä siihen

se avaa myöskin kysymyksen eurovaaleissa siitä pitäisikö sitten mennä koko maan vaalipiiristä pienempiin vaalialueisiin joilla kampanjat kenties olisivat sitten halvempia

tavoitteena tietenkin täytyy pitää suomen roolin vahvistamista rauhanturvaajana rauhanvälittäjämaana ja me voimme edelleenkin olla suurvalta mutta ei enää sillä vanhalla konseptilla vaan varmasti on näin että me kohtaamme aivan uudenlaisia haasteita kokonaisvaltaisessa kriisinhallinnassa

viime kädessä kansan täytyy voida vaikuttaa kokonaisuudessaan valintaan niin meppien valintaan kuin kansanedustajien valintaan täällä yksiselitteisesti näin eikä se valta voi olla missään puoluetoimistossa

arvoisa herra puhemies